ministerikokous voidaan järjestää pikaisesti edellyttäen että se on mahdollista toteuttaa vastakkainasetteluja liennyttävässä ja ratkaisunhakuisessa hengessä

voimapolitiikan käyttö euroopassa ja sotilaallisen voiman uhmakas näyttäminen myös itämeren piirissä herättää suomessa huolestuneita kysymyksiä siitä vaikuttaako se myös suomen sotilaalliseen turvallisuuteen

suomen turvallisuus ja puolustuspolitiikkaa luonnehtivat jatkuvuus avoimuus ja vahva sitoutuminen eurooppalaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön

kun se on koko ajan jäänyt jälkeen mikä on merkinnyt sitä että köyhyysrajan alle jäävien ihmisten määrä jopa työssä käyvien ihmisten osalta on kasvanut eikö tämä olisi ollut kaikista tehokkainta elvytystä joka olisi samalla korjannut niitä sosiaalisia vääryyksiä mitä meidän yhteiskunnassamme on

mahdollisuuksia on mutta toistaiseksi ukraina ei ole itsenäisyyskautenaan näihin päässyt käsiksi vaan esimerkiksi energia on ollut valitettavasti korruption lähde

sen järjestäminen on toistaiseksi avoin

tämä näkyy aktiivisena osallistumisenamme kehittyvään eun yhteiseen turvallisuus ja puolustuspolitiikkaan nato kumppanuuteen pohjoismaiseen yhteistyöhön sekä kansainväliseen kriisinhallintaan

helmikuuta tehdyssä sopimuksessa euroopan neuvoston tehtäväksi osoitettu maidanin väkivaltaisuuksien ja kuolemantapausten riippumaton tutkimus myös toimeenpannaan

näihin kysymyksiin on avoimesti vastattava pitäen kuitenkin mielessä ettei pelottelu ja viholliskuvien rakentaminen ole aiheellista eikä kenenkään etujen mukaista

kriisinhallintaan osallistuminen on keino vastata turvallisuushaasteisiin kantaa vastuuta kohottaa maamme kansainvälistä painoarvoa ja kehittää omaa turvallisuuttamme ja osaamistamme

on vähän pakko myöskin ihmetellä sitä kuka tässä kysyy vaatii vakuuksia katsoo että ne ovat riittämättömiä ja puhuu siitä että sijoittajavastuuta ei ole toteutettu

luulen että tästä keski afrikan operaatiosta tullaan vielä tekemään paljon tutkimuksia ja selvityksiä joidenka on sitten aikanaan johdettava myöskin siihen että vastaisuudessa kykenemme nopeammin ja tehokkaammin vastaamaan tällaisiin esiin tuleviin humanitaarisiin tarpeisiin

on tärkeätä että ukrainaa tuetaan paitsi taloudellisesti myös ja nimenomaan siinä että sen valinnat ja toimet eivät anna aihetta arvosteluun oikeusvaltioperiaatteiden tai ihmisoikeuksien kunnioittamisessa esiintyvistä puutteista tai epäilyihin siitä että eurooppalaisten arvojen kanssa ristiriitaisia pyrkimyksiä edustavat äärimmäisliikkeet voisivat vaikuttaa ukrainan kehitykseen

katsauksessa tarkastellaankin syvällisemmin juuri euroopan unionia nato kumppanuutta ja pohjoismaista yhteistyötä sekä kahdenvälistä yhteistyötä jossa ruotsin osuus on erityisen merkittävä

suomella on aina vahva intressi edistää kaikkia sellaisia toimia joilla pyritään säilyttämään itämeren alueen vakaus ja edistämään rauhanomaista yhteistyötä

kriisinhallintaan osallistuminen tapahtuu aina ulkopoliittisen harkinnan pohjalta

eikö se ollut juuri pääministeri kiviniemen hallitus joka toi eduskuntaan kolme pakettia joissa ei ollut mitään elementtejä minkäänlaisesta meidän oppositiosta vaatimastamme sijoittajavastuusta ei ollut minkäänlaisia takeita suomen rahoille

ja on siinä mielessä hyvä merkki että etyj ymmärretään kaikkien toimesta sellaiseksi järjestöksi jossa ovat mukana niin venäjä kaikki eu maat yhdysvallat kanada kuin sitten muut euroopan maat että sen palveluja kannattaa käyttää

kriisien kokonaisvaltainen hallinta edellyttää toimien jatkumoa muun muassa kriisien ennaltaehkäisystä rauhanvälityksestä ja sellaisista kriisinhallintatoimista jotka luovat edellytykset jatkokehitykselle

kiitos

katsauksessa arvioidaan myös monenkeskisen järjestelmän tilaa ja sitä miten erityisesti yk luo normatiivista pohjaa myös suppeammalle yhteistyölle

kaikilla niillä kriisinhallintaoperaatioilla joissa suomi on osallisena on ykn mandaatti mutta yk on yhä useammin antanut tämän mandaatin toteuttamisen alueellisille järjestöille

nyt me olemme päätyneet siihen rakentavassa yhteistyössä eduskunnan hyväksymien lähtökohtien kanssa että olemme pystyneet turvaamaan ne suomalaiset edut jotka tässä tilanteessa ovat turvattavissa tavalla joka ei keikuta sitä eurooppalaista venettä jonka kaataminen ei olisi suomalaistenkaan etujen mukaista mutta joka tulee näin uskon aikanaan osoittautumaan myöskin sellaiseksi linjaksi jota muut euroopassa tulevat arvostamaan ja ymmärtämään

se on myös venäläisten kannalta heidän vakain ja ongelmattomin rajansa eikä kummallakaan puolella ole intressiä muuttaa tätä tilannetta

tässä tarkoituksessa yksi viestimme norjan kollega brenden kanssa kiovassa viime viikolla oli ehdotus että ukrainan parlamentti antaisi selkeän ja vahvan julistuksen jossa tuomittaisiin kaikki antisemitismin ilmentymät ja sitoudutaan tehokkaisiin toimiin jos sellaisia ilmenee

turvallisuuspolitiikan keskeiset yhteistyöpuitteet tuovat kukin suomelle eri tavoin lisäarvoa niin yleisestä turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta kuin myös puolustuksen kannalta

sitä ovat leimanneet avoimuus kansainvälinen vastuunkanto ja rakentava linja ja tästä on syytä pitää kiinni myös jatkossa

huono taloudenpito ja holtiton velkaantuminen vaatii kaksi osapuolta

nykyinen kansainvälisen politiikan jännitystilanne ei muuta sitä että venäjä on vuosien varrella rakennetun yhteistyön puitteissa monella alalla suomelle tärkeä yhteistyökumppani sekä merkittävä kaupan ja investointien kohdemaa

nyt tässä järjestelmässä tämähän ei olisi ongelma jos pidettäisiin kiinni tästä perussopimusten ehdottomasta no bail out kiellosta joka kieltää muita tulemasta vastaamaan veloista

tämä on yhtä lailla tärkeätä sekä tällaisten ilmiöiden estämiseksi että myös niitä koskevien paikkansapitämättömien väitteiden torjumiseksi

mitä tulee sitten tähän nato yhteistoiminta asiakirjaan niin kaikki aineistohan on toimitettu kaikille kansanedustajille ja toivon että kaikki vastaukset löytyvät siitä

samalla on selvää että näiden suomelle tuoma hyöty on parhaassakin tapauksessa vain täydentävää eivätkä ne tietenkään korvaa suomen omaa puolustusta tai ratkaise sen materiaalihaasteita

emme ole halunneet että kahdenvälinen yhteistyö vaikeutuisi enempää kuin on välttämätöntä ja tässä olemme myös vaikeissa olosuhteissa onnistuneet

mistään sopimuksesta valtiollisesta sopimuksesta ei ole kysymys vaan sellaisesta asiakirjasta joka kertoo menettelytavat sitten jos suomen omilla päätöksillä ja vain suomen omilla päätöksillä me tarvitsemme jotain sellaista läsnäoloa erilaisiin tilanteisiin harjoituksiin liittyen joita nato kumppanuuden kautta tulee esiin

arvoisa puhemies

mutta kun näin ei ole niin nyt ollaan tilanteessa jossa vain veronmaksajien rahaa käytetään

kyllä se suomen rooli välittömimmin tulee etyjin toimien kautta

venäjän johdon kanssa on ylläpidetty keskustelua

elikkä ykn rauhanturvan vahvistaminen on ja pysyy meidän ulko ja turvallisuuspolitiikkamme keskiössä ja siihen liittyy myöskin meidän aktiivisuutemme rauhanvälityksessä jota olemme erityisesti ykssa pystyneet edistämään

tasavallan presidentti on usein keskustellut presidentti putinin kanssa pyrkimyksenään kriisin ratkaisun edistäminen

kun kreikan tapaus jo opetti että tämä ei tule siihen päätymään miksi välittömästi sen jälkeen ei lähdetty luomaan mekanismia jolla myöskin riskiluottoja antaneet osaltaan kantaisivat vastuun tämän tilanteen ratkaisemiseksi

mutta arvoisa ministeri stubb ongelmia oli yhdysvalloilla kaikkien eurooppalaisten liittolaistensakin kanssa irakin sodan vuosina ja niinä aikoina jolloin jouduimme selvit tämään esimerkiksi guantanamon vankien käsittelyä mahdollisia laittomia vankilentoja vankileirejä ja tällaisia asioita ihmisoikeuskysymyksiä joista suomen ulkoministeri eu puheenjohtajakaudella joutui tuomaan esiin eun yhteisen näkemyksen tilanteessa jossa se ei varmastikaan ollut toisen osapuolen mieleen

on kuitenkin pyrittävä huolehtimaan siitä että tässäkin tilanteessa kansainvälisellä yhteisöllä on kyky käsitellä ja ratkaista sellaisia yhteisiä eloonjäämiskysymyksiä ja haasteita kuin ilmastomuutosta sekä kaikkia turvallisuuteen ja kehitykseen liittyviä yhteisiä ongelmia

mutta on kyllä myös todettava että tässä asiassa saksa ja ranska ovat toimineet omin valtuuksin ja on hyvä asia että ne ovat toimineet koska ilman sitä meillä olisi paljon paljon huonompi tilanne

eun yhteisen puolustuksen kehittämismahdollisuus sisältyy eun perussopimuksiin ja komission puheenjohtaja juncker on juuri käyttänyt tästä mielenkiintoisen puheenvuoron

suomi naapurimaana on valmis yhteistyöhön aina kun siihen molemmilla mailla on aito intressi ja se on sopusoinnussa yhteisten kansainvälisten sitoumusten kanssa

mutta sekin myös kuitenkin samanaikaisesti kertoo siitä että tämän diplomatian puolella eun yhteinen ulko ja turvallisuuspolitiikka ei ole sellaisessa asemassa kuin sen pitäisi olla ja siihen täytyy panostaa

on tärkeätä ettemme ole rakentamassa tarpeettomia henkisiä tai fyysisiä raja aitoja euroopan ja venäjän välille

nämä ovat sellaisia tulevaisuudenkuvia joita me haluamme olla myöskin aktiivisesti kehittämässä mutta on toki todettava että näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa jäsenmaiden enemmistö katsoo edelleen naton tarjoavan puitteet yhteisen puolustuksen järjestämiselle

mutta tätä myös on diplomatia ministeri stubb että pystymme avoimesti puhumaan ja nostamaan esiin tärkeitä koko kansainvälisen järjestelmän toimivuutta ja ihmisoikeuksien kunnioittamista koskevia asioita

avoin vuorovaikutus ja omakohtainen kokemus oikovat stereotypioita ja luovat maaperää ymmärrykselle

se on ennen kaikkea euroopan neuvoston venetsian komissio joka on se ulkopuolinen elin jolla ukrainankin tekemien sitoumusten perusteella on rooli tämän prosessin loppuun viemisessä ja monitoroinnissa

arkiset kontaktit taloudellinen yhteistyö ja liikkuvuus sekä matkailun että opiskelijavaihdon merkeissä ovat asioita joita suomi aikoo jatkossakin pitää venäjän suuntaan esillä sekä kahdenvälisesti että eussa

mutta eun puitteissa tehtävä sotilaallisten suorituskykyjen kehittäminen kehittää myöskin omien puolustusvoimiemme kykyjä

pidämme tärkeänä että eun muotoutumassa oleva puolustusyhteistyö mahdollistaa unionin eri instrumenttien nykyistä tehokkaamman käytön

tässä on myös kansalaisjärjestöillä edelleen tärkeä osuus ja myös siinä että pidämme tärkeänä ettei eristäminen rajoita venäjän kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia

nato kumppanuudessa jonka kehittämisessä olemme olleet ruotsin kanssa aloitteellisia on kyse omaa puolustustamme ja turvallisuuttamme palvelevasta tiedonsaannista sekä kouluttautumis ja harjoitusmahdollisuuksista kumppanimaille avoimissa toiminnoissa

myös eri ministeriöiden yhteistyö venäjän kanssa on jatkunut myös uusien käytännöllisten yhteishankkeiden merkeissä

tällaisia ovat esimerkiksi valtiosopimukset maantieliikenteestä ja suomen jäänmurtaja avusta venäjälle

se signaloi myöskin valmiuttamme jatkossakin osallistua naton kanssa sellaisiin kriisinhallintatehtäviin jotka arvioimme perustelluiksi ja joihin meillä on annettavaa

täytyy kyllä ministeri kataiselle muistuttaa että juuri tehän olitte hyvin epäileväisiä ja vastustavia sen suhteen että ensinnäkin saksaa olisi tuettu siinä kun se halusi saada liechtensteinista tietoja veronkierron estämiseksi

tämä kaikki on suomen ja venäjän vakiintunutta kahdenvälistä yhteistyötä jollaista harjoittavat nykytilanteessakin myös useimmat muut eu maat mutta selvää on että ukrainan konfliktin kehitys suuntaan tai toiseen vaikuttaa myös suomen venäjän suhteisiin ja meidän on parhaassakin tapauksessa varauduttava siihen että kestää vielä pitkän aikaa ennen kuin voimme uskoa että pystyisimme palaamaan sellaiseen yhteistyövaraiseen suhteeseen joka on kaikkien etujen mukaista

mutta minusta tämä keskustelu on nyt menossa vähän väärille raiteille sillä tavoin että ihmettelen sitä että jos meillä on selvä tahto siitä minä en ole varma että sitä hallituksella on että nykyisissä finanssikriisin jälkeisissä olosuhteissa tarvitaan näyttävää rohkeaa aloitteellisuutta niin mikä olisi herra pääministeri estänyt teitä presidentti sarkozyn puheenvuoron jälkeen käyttämästä omaa puheenvuoroa ja toteamasta että tämä on hyvä aloite tätä täytyy selvittää ja vaikkapa soittamasta ranskan presidentille ja ilmoittautumasta mukaan tukijaksi

suomen ja ruotsin puolustusyhteistyö on osa pohjoismaiden puolustusyhteistyötä

olemme tyytyväisiä että pohjoismainen yhteistyö tälläkin alalla on voinut mennä eteenpäin erilaisista puolustusratkaisuista huolimatta mutta on selvää että erityisesti juuri suomen ja ruotsin yhteistyötä voidaan kehittää ja syventää kahdenvälisesti huomattavasti pidemmälle

herra puhemies

olemme tietysti jo jonkin matkaa siirtyneet alkuperäisestä kysymyksestä mutta kysymys on tietysti kuitenkin tärkeä ja kyllä tämä on niitä asioita joita me hyvin tarkkaan seuraamme

maiden puolustushallintojen tuore selvitys näistä kehittämismahdollisuuksista viitoittaa seuraavia askeleita puolustusyhteistyön jatkokehitykselle

on muistettava että venäjä on euroopan neuvoston jäsen euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle myöskin vastuuvelvollinen ja jos siellä esiintyy sellaista lainsäädäntöä jonka voidaan katsoa olevan näiden kanssa ristiriidassa se tulee aivan varmasti sielläkin käsiteltäväksi

sitä on pitkään valmisteltu eikä siihen periaatteessa liity mitään suurempia ongelmia mutta on totta niin kuin täällä on jo kiinnitetty huomiota että tämä päätöksentekojärjestelmä vaatii vielä selventämistä

tätä yhteistyötä voidaan kehittää asteittain ja siinä edetään pidemmälle molempien maiden puolustuksen kustannustehokkuutta ja puolustuksen uskottavuutta lisäävällä tavalla täysin siitä riippumatta voisiko se tulevaisuudessa johtaa myös puolustusliittoon tämä ei siis ole tämän yhteistyön lähtökohtana

siitä on jo käyty keskustelua ulkoasiainvaliokunnassa niin kiireellisyyden osalta määrittelyjen osalta kuin tasavallan presidentin ja eduskunnan päätöksenteon ja osallisuuden osalta

tosin on tietysti yksittäisistä lakiasioista tai tuomioista vaarallista tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä

juuri eilen koimme helsingin käräjäoikeuden tuomion sellaisesta asiasta jossa oikeusoppineet ovat sitä mieltä että käräjäoikeus on täysin ylittänyttä ja

suomen turvallisuuden kulmakiviä ovat oman puolustuksen toimintakyvyn ohella katsauksessa kuvatut kehittyvät yhteistyörakenteet yhtä lailla kuin sellainen ulko ja turvallisuuspolitiikka joka tähtää yhteistyövaraisen kansainvälisen turvallisuuden vahvistamiseen ja pitää huolen siitä ettei suomi kenenkään silmissä näyttäydy maana jonka aluetta voitaisiin käyttää ketään vastaan suunnattujen sotilaallisten uhkien lähteenä

muistutan kuitenkin siitä että perustuslain säätämisjärjestyksessä on kuitenkin mahdollista tehdä lainsäädäntöä ja tämä mahdollisuus on olemassa nimenomaan tilanteissa joissa on laaja yhteisymmärrys jonkin muutoksen tarpeellisuudesta

herra puhemies

pakotteet eivät ole mikään itsetarkoitus vaan niiden tarkoituksena on tukea poliittisen ratkaisun etsimistä ja saavuttamista ukrainan konfliktin lopettamiseksi tavalla joka kunnioittaa ukrainan itsenäisyyttä

se että jo perustuslakivaliokunta toteaa asian edellyttävän perustuslain säätämisjärjestystä ei tarkoita sitä että se kuolisi siihen jos siihen on olemassa perusteet ja laaja yhteisymmärrys

kiitos

me olemme viimeksi maanantaina keskustelleet tilanteesta eun ulkoministereiden kesken ja todenneet että ei ole tällä hetkellä edellytyksiä pakotteiden purkamiseen koska ei ole nähty sellaista vastaantuloa venäjän puolelta ja minskin sopimusten täytäntöön panemiseksi

mutta luonnollisesti olemme valmiita heti kun tähän mahdollisuudet on koska näiden pakotteiden kustannukset kaikille mutta ennen kaikkea venäjälle kasvavat vaikka mitään uusia päätöksiä ei tehdä

se voi olla huomenna portugali tai se voi olla uudelleen kreikka

silloin tarvitaan todellakin ajattelua ja toimintaa kestävien ratkaisujen aikaansaamiseksi

nämä vaikutukset ovat kasaantuvia ja senkin vuoksi on toivottavaa luonnollisesti että tähän löytyisi se ratkaisu mutta avaimet ovat pääosin moskovassa

herra puhemies

siten että ne olisivat koko euroopan talouskehitykselle parhaat mahdolliset ratkaisut eivätkä johtaisi deflaatiokierteeseen ja alaspäin leikkaamiseen

minä olen iloinen että olen voinut olla myös panemassa liikkeelle ja kehittämässä tätä ulko ja turvallisuuspolitiikkaan ja myös puolustukseen ulottuvaa yhteistyötä ja näen että se tulee muodostumaan hyvin tärkeäksi

niitä on toki muuallakin ja meidän täytyy myöskin katsoa että ukraina tekee osuutensa samaten kuin itse eu mutta tällä hetkellä ei ole näköpiirissä vielä sellaista kehitystä joka tämän purkamisen mahdollistaisi

meidän lähtökohtamme on että näitä käsitellään haagin lapsikaappaussopimuksen pohjalta ja venäjäkin on nyt tulossa toivon mukaan tähän mukaan eikä sen jälkeen ole mitään erityisiä tarpeita meidän näkemyksemme mukaan millekään uusille sopimusjärjestelyille

mutta olen huolissani siitä jos hallitus ja hallitusohjelma eivät anna selvää viestiä siitä että tätä halutaan jatkaa

niitä ei koeta sellaisina että ne jotka ovat vastuussa ei ainoastaan holtittomasta taloudenpidosta vaan myöskin holtittomasta luotonannosta olisivat toistaiseksi olleet kantamassa tästä vastuuta vaan ne ovat koko ajan keränneet huomattavan korkeita korkoja juuri korvaukseksi ottamistaan riskeistä joiden me nyt emme kuitenkaan halua toteutuvan

arvoisa puhemies taas kreikan kysymyksessä ja ja jatkossakin on tärkeää tärkeää ottaa huomioon että mikä on suomen tämänhetkiset kokonaisvastuu tässä eurokriisin

tästä todettakoon että samanlaisia ongelmia on venäjällä monien muidenkin maiden kanssa elikkä sikäli kuin tässä on ollut keskustelunaiheita ja suuria intohimojakin herättäviä tapauksia eivät ne ole suomi kohtaisia

pohjoismainen yhteistyö näillä aloilla ei ole vain varautumista vaan se on myöskin aktiivista vaikuttamista

ja mikäli uusia a tukipyyntöä tulla hänen silloin on myös väite että varis ja arvio neljä on tehtävä arvio siitä että mitkä ovat ne riskit ja niitten toteutumisen todennäköisyys päämaalina kaks keskeistä teemaa jota perustuslakivaliokunta on viime vaalikaudella kun astia on mielestäni voimassa nytkin ja siihen nähden hieman on hämmästynyt kun valtiovarainministeriön papereita tuossa jokin aika sitten selasin että esimeriksta tai euroopan vakausmekanismin ja pääomaa joka siellä on toinen puolitoista miljardia euroa ja sinne tarvittaessa pääomitetaan kahteentoista ja puoleen miljardiin

pohjoismailla on ainutlaatuinen asema kansainvälisessä yhteisössä vaikuttaa kehitykseen ja jos esimerkiksi otetaan kirjaimellisesti hallitusohjelman linjaukset kriisinhallinnasta se merkitsee sitä että suomi olisi vetäytymässä keskeisestä vaikuttamiskanavasta kansainvälisessä yhteistyössä ja tulisi tässä suhteessa poikkeamaan muista pohjoismaista

näin ollen tämä on se yhtälö joka pitäisi ratkaista

ne ovat niitä asioita jotka tietysti tulevat silloin kun liikkuvuus lisääntyy ja tällaiset monikansalliset perheet

toivon että hallitus pystyisi tekemään tätä jo ennen kuin tämä kolmen vuoden aikataulu on ohi koska kolmessa vuodessa meillä voi tapahtua täysin korvaamattomia vahinkoja jollei tätä saada järjestykseen

tässä on kysymys tämän hallituksen toistaiseksi mittavimmasta yksityistämisestä tuloerojen kasvua ja julkisten palvelujen alasajoa tarkoittavasta esityksestä

niin sitä ei lasketa meidän vastuu yksin vaan sillä oli joku muu termi jahtaa mielestäni kyllä omiaan hämärtämään tätä tilannetta ja mun mielestä olis kuitenkin hyvä puhua vastuullista koska kyllä se silloin on menetettyä rahaa jos me tuota annettua jatkossa kreikkaan ja leveämmän uutta rahaa ja kun tiedetään että nyt on ongelmia jo nykyistenkin ja takaisinmaksujen kanssa niin kaikki tosin jatkossa laitetaan ja menetetään ja siten ole riski on sata

suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan tehtävänä on aina suomalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja turvallisuuden vahvistaminen eikä tätä voi ulkoistaa kenenkään muun tehtäväksi

aivan oikein kyllä ed

zyskowiczkin tunnistaa mistä on kysymys

tämä kuitenkin edellyttää mahdollisimman laajaa monenkeskistä yhteistyötä sillä nykymaailmassa hyvinvointiin ja turvallisuuteen kohdistuvat uhat ovat kaikille yhteisiä

muodollisesti se on olemassa onhan meillä aina ollut se viimesijainen terveydenhuolto ennen kansanterveyslakiakin jolla köyhimmät hoidettiin mutta nyt on tarkoitus rakentaa sellainen järjestelmä jossa tämä meidän perusterveydenhuoltomme joka on parhaimmillaan ollut erinomaisen hyvä ja johon kaikki suomalaiset ovat voineet turvautua tulee jakaantumaan sillä lailla että se jää niiden käyttöön joilla ei ole varaa siihen yksityiseen taivaaseen jota nyt tälläkin esityksellä tullaan rahoittamaan entistä enemmän

krimin annektointi ja ukrainan destabilisointi ovat toimia jotka loukkaavat kansainvälistä oikeutta rikkovat venäjän hyväksymiä kansainvälisiä sopimuksia ja uhkaavat ukrainan koskemattomuutta

sopu äänestämään kreikan tilanne on tietenkin vakava ja komensi pelistä

selonteko on toki hyvä

mutta kelpaa muistella sitä että vuonna kaksituhatta

kymmenen kun tämä paketti

ilman vakuuksia myönnettiin silloisen porvarihallituksen toimesta ni sillä tiede ja täytistä keskustelua tavoin olla että tulee valitettavasti tilannetta emme tule

näihin on myös euroopassa reagoitu venäjään kohdistetuilla pakotetoimilla joiden tarkoituksena on ennen kaikkea tukea pyrkimyksiä neuvotteluratkaisuun

mutta se mikä nyt on todellakin surullista ja mihinkä on kiinnitetty huomiota valiokuntakin mietinnössään on se että kaikelta tältä puuttuu suuressa määrin uskottavuus

tulimme antaneeksi tämän kahdenvälisen laihan sitä kautta sillä hallitusta olisi elintärkeää arvonsa kunnes varsikin kun valtuuskunta kokoontuu tänään että me viime kaudella linja

toisin kuin ukrainalaisten selvän enemmistön tuella presidentiksi valitulla porosenkolla ei aseistetuilla separatistijoukkioilla ole mitään valtakirjaa esiintyä alueensa venäjänkielisen väestön nimissä

ja jatkossa toimimme niin että suomi sai saataville vakuuden

hyvät ystävät että kyllä suomalaisten veronmaksajien riski on rajattava ja sillä tavalla se tämän politiikan pitää olla ja pysyä tiukkana eli jos viettää vappua

hallintoneuvoston puheenjohtajana minulla on täysi luottamus siihen että finnfund käyttää näitä varoja erittäin hyviin tarkoituksiin mutta siitä ei pääse mihinkään että kun tämä tapahtuu näiden muiden leikkausten kanssa samanaikaisesti niin kyllä se synnyttää kysymyksiä jopa katkeruutta kansalaisjärjestöissä ja niissä yk järjestöissä joista me samanaikaisesti leikkaamme huomattavasti voimavaroja

venäjänkielisillä ukrainalaisilla on myös legitiimejä huolia ja odotuksia joihin niin sanottujen separatistien aseista riisuminen ei vielä vastaa

tämä jokaisen hallituksen linjanvedot tässä omasta ulkoministeriö toimii juuri lähti salista poistuu mutta tässä sopiva tilaisuus pelkästään ajamaan tätäkin keskusta s

kaikissa konfliktin ratkaisusuunnitelmissa alkaen maidanin mielenosoitukset lopettaneista sopimuksista helmikuussa geneven sopimuksen ja etyjin tiekartan kautta porosenkon rauhansuunnitelmaan on keskeisellä sijalla inklusiivisen dialogin kautta aikaansaatava kaikkien vähemmistöjen ja alueiden oikeudet ja päätäntävallan turvaava poliittinen ratkaisu perustuslakiuudistuksineen ja parlamenttivaaleineen

aho sanoo puhemies alle tuotiin keikan orastava talouskasvu esille esimerkkinä siitä että kreikan talouden taloudella oli mennyt niin näen enää tammikuussa pidettyjä vaaleja ennen muuta maata jossa työttömyys edelleen yli kaksikymmentäviisi prosenttia jos se vie tuotteista kuten sanoin viinin neljäsosaa näiden lajien ja leikkausten seurauksena niin kyllä maisemistaan taloudellisesti hyvin toimeen tulevasta maastaan ja siinä on tosiaankin nimenomaan helpoilla eli peiliin katsomisen

uudistukset ovat tarpeen konkurssin partaalla horjuvassa maassa kaikille ukrainalaisille joilla tähän asti ei ole ollut mahdollisuutta elää demokraattisessa ja korruptiosta vapaassa oikeusvaltiossa

voisimme pysyä edustajaa siis kuudeksi väisänen mielestä siis

niin tästä tätä humanitaarista kriisiä vajetta on sään ja asunnon takaaminen kansalaisille siis siinä kyse katteettomista lupauksistaan ja luo myös huomauttaa että nyt valittu valittu hallitus ei kassan ensimmäinen joka on toden teolla myöskin ilmaissut haluavansa puuttua tähän teon välttelyyn ja niihin ongelmiin että kreikan hallinnassaan on jo pitkään ja se myös joulukeskeinen syy sille että ne sai niin suuren vaalivoiton mitä voidaan